elena on tärkeää että päästään aloittamaan tämä moottoritiehanke ajoissa ettei se kariudu tähän ympäristöluvan puutteeseen siihen ettei tätä ympäristölupaa ole uusittu

arvoisa puhemies

toinen ee lisätalous arvio aloitteeni

ajattelin tehdä tämä kysymyksen pääministerille mutta yhtä hyvin edustaja backman voisi myös vastata tähän

tämän eläkeuudistuksen hyviä puolia on myös joustavuus mutta on tietysti myös ongelmia eri ammattikunnissa kuten edustajat kulmala ruoho mäkipää ja kiljunen ovat ottaneet esille tänään

menneistä vuosista tähän päivään asti veteraanien kunniakansalaisiemme kuntoutus ja kotihoito eivät ole hoituneet tarpeeksi hyvin

he eivät kaikki ole päässeet kuntoutukseen eivätkä tule pääsemäänkään vuoden loppuun mennessä koska kunnissa on tapahtunut kuntoutusmäärärahojen loppuminen jo tässä vaiheessa vuotta

ja kun mahdollisesti italia ja mahdollisesti espanja ovat tulossa myös tähän samaan karuselliin mukaan niin jatkuuko se piikki edelleenkin

arvoisa puhemies

eli vaikka veteraaneille tämä kuntoutus kuuluisi niin joka kunnassa he eivät saa tätä etua

myös kotihoidossa on suuria puutteita kautta suomen

ennalta ehkäisevä toiminta terveyden edistämiseksi on tärkeämpää kuin koskaan automaation lisääntyessä nyt kun on siirrytty digiaikaan

siellä nuori kaveri on ollut jo kolmatta vuotta erittäin suuressa kaikkien tuntemassa firmassa töissä nollasopimuksella

joissakin kunnissa on asiat tyydyttävällä tavalla mutta toisissa kunnissa taas asia on hieman retuperällä

välillä on hyvä kuukausipalkka tai keskinkertainen jos toden sanon välillä ei tiedä onko viikonloppuna töitä koska töitä on

sotaveteraanien kuntoutus ja kotihoito olisi pitänyt hoitaa kunnolla kuntoon jo vuosia sitten myös edellisillä hallituskausilla mutta tätä ei ole tapahtunut ja niinpä lisäraha jotta tämä hoituisi pikaisesti on tarpeeseen

tämä on hyvin epämääräistä ja vaikeaa on rakentaa nuoren miehen elämäänsä kun ei tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan

tämä aihe on tosi tärkeä

miesten ja naisten välinen tasa arvo eläkkeissä sekä perheen ja työn yhteensovittaminen ovat haasteellisia ja sen eteen pitää tehdä töitä ja löytää hyväksyttävät ratkaisut

hän sanoi että onko jäänyt yksi kierros väliin istunnossa

ei vaan hän olisi voinut kuunnella vähän paremmin mitä puhuin elikkä sanoin että taiteen alueellinen edistystoiminta kärsisi väistämättä siellä mistä alueellinen toimipiste ajettaisiin alas

uskon että hallituksemme löytää ratkaisun siihen ettei kenenkään tarvitse muuttaa kotoaan pois tämän takia kotoa jossa on vuosikaudet asunut sillä eläkeläisten on vaikea löytää enää lisää ansioita

mutta tämä laki sisältää niin paljon muuta negatiivista että sinällään se ei ole vielä valmis ja pitäisi palauttaa

ihmettelen eikö hallituspuolueiden edustajille ole tullut palautetta nimittäin sitä on tullut hyvin paljon sähköpostissa näiden taiteilijoiden yhteydenottojen yhteydessä

ja saahan siinä myös että nyt toivoisin ettei esimerkiksi vasemmistoliitto keräisi pisteitä nyt vaalipuheillaan täällä

täytyy sanoa että ravintolassa tupakoinnin kielto oli erittäin hyvä päätös

varsinais suomessa ei ole oikeastaan yhtään kuntaa joka olisi alustavien raporttien mukaan halukas vapaaehtoisesti liittymään toiseen tai toisiin kuntiin

paljon keikkailleena voin sanoa että on erittäin miellyttävää kun tulee nykyäänkin joskus keikalta vielä kotiin ettei tarvitse heti hiuksiaan ja vaatteita pestä ja jopa pystyy sitten hengittämään kapakoissa on siellä sitten asiakkaana tai esiintyjänä

nyt me tarvitsemme ratkaisuja talouskriisiin emme vaalipuheita emmekä arvostelua pelkästään

turku vähentää opettajien määrää jo nyt ja suurentaa ryhmäkokoja

jos esimerkiksi parvekkeella tupakoi niin ollaan kuitenkin ulkoilmassa ja olen sen puolesta ettei rajoituksia ihmisille aseteta liikaa

edustaja orpo sanoi hetki sitten salissa ettei liitoksia tarvita jos kunta tulee toimeen omillaan

täällä on esitetty erittäin hyvät perustelut ympärileikkausten kieltämiseen suomessa ja niinpä kannatan edustaja saarakkalan lakiehdotusta

tämän välikysymyksen myötä on helppo kalastella bonuspisteitä opiskelijoilta vaatimalla opintorahan nostamista tai pitämistä ainakin samalla tasolla

nyt on tullut uusia tutkimuksia ja todettu että taloudellinen hyöty on tosi vähäistä ja jos ajatellaan niin keskuskeittiöstä usein ruoka on vähän laitosmaista ja jopa mautontakin

vauvasta vaariin jokainen joutuu kantamaan vastuunsa tässä talouskurimuksessa myös opiskelijat valitettavasti

sitä vastoin kun puhutaan siitä mitä tulevaisuudessa voisi tehdä niin nämä kysymykset ovat tulleet esille opiskelijoilta ja monelta kansalaiselta

arvoisa puhemies

näin ollen olisi lopputuloksen kannalta parasta viheltää peli poikki nyt ja aloittaa kuntauudistustyö yhdessä

kannatan edustaja mattilan tekemää lain hylkäämisesitystä

sosialidemokraattien alkupuheenvuorossa pisti korvaan varsinkin tämä että käytiin maaseudun ihmisiä vastaan

myös tieteen olisi tultava entistä lähemmäksi tavallista ihmistä ja eriasteen oppilaitoksilla onkin merkittävä asema tiedekoulutuksessa

tämän lisäksi koulut edistävät ihmisten yhteisöllisyyttä paikallisella tasolla sekä samalla mahdollistavat yleisten sosiaalisten taitojen omaksumisen mikä on erittäin tärkeä nuorten tulevaisuuden kannalta

ammatillisen koulutuksen reformin mukaan lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja se on erittäin tärkeä asia

suoja ajan pidentämisen takana keskeisin peruste on musiikintekijän oikeudet

sivistysvaliokunnan jäsenenä ja perussuomalaisten kansanedustajana kannan erityistä huolta etenkin harvaan asuttujen ja jopa kasvavien kuntien koulujen lakkauttamisesta

toisinaan koulujen lakkauttamisten perusteet ovat täyttä ilmaa ja toivonkin jatkossa perusteellisempaa harkintaa ennen kuin tehdään lukuisten ihmisten elämää ja tulevaisuutta koskevia merkittäviä päätöksiä

jos esimerkiksi tunnettu artisti on kuollut aikaa sitten mutta oikeudet tuotantoon ovat levy yhtiöllä jolla ei välttämättä ole kiinnostusta julkaista juuri kyseisen artistin musiikkia ei sitä julkaise kukaan vaikka toisilla levy yhtiöillä tässä tapauksessa kansallisilla pienemmillä levy yhtiöillä olisi kiinnostusta tähän

nimittäin luokkakoot tulevat todennäköisesti suurenemaan vaikka se on kunnista kiinni

nyt kun kysymys on tekijänoikeusasioista haluan nostaa esille uhkakuvan joka leijuu tällä hetkellä radiotaajuuslupien haussa

odottaisin kehittämissuunnitelmalta enemmän huomiota koulutustarjonnan jakautumiseen maantieteellisesti

on täysin ymmärrettävää ettei jokainen kylä tarvitse omaa yliopistoa mutta ammattikorkeakoulujen ja yliopistokeskusten lakkauttaminen merkittävistä maakuntakeskuksista olisi hälyttävä asia

nykyisin soittolistojen aikaan suuret levy yhtiöt ja radioasemat ovat saaneet paljon määräysvaltaa jossa pienet radiotoimijat voivat joutua laittamaan lapun luukulle

aikuisen velvollisuus on pitää huolta siitä että lapsen oikeus turvalliseen hoivaan toteutuu oli sitten kysymys kodista sijaiskodista tai laitoksesta

taloudellisesti näille pienille radioasemille tämä on vaikeaa aikaa

arvoisa puhemies

kenelle näitä taajuuslupia tullaan jatkossa myöntämään

arvoisa puhemies

kiitos edustaja kontulalle lakialoitteesta joka tuo laajasti lastensuojeluongelmat esille

on surullista ja suoraan sanottuna häpeällistä että suurin osa sotaan osallistuneista ei ehtinyt saada edes kiitosta tai varauksetonta hyväksyntää uhrauksistaan maansa puolustamisessa

sen jälkeen kutsutaan kaikki eduskuntaryhmät koolle ja tehdään yhteinen päätös tullaan vähän vastaan

arvoisa puhemies

lisäksi puitesopimuksen uudet elementit mahdollistavat muun muassa sellaisten valtioiden tukemisen joilla ei ole vahvistettua talouden sopeutusohjelmaa